tätä viisautta todellakin toivon kuntien päättäjiltä

myöskään koulukyyteihin ei ole resursoitu riittävästi eikä reittejä mietitty lapsen kannalta järkevästi

lapsuuden myönteiset olosuhteet luovat perustan myös aikuisiän hyvälle elämälle ja sitä kautta koko yhteiskuntamme hyvinvoinnille

on siis erittäin hyvä että ruokahävikistä on vihdoin tehty lakialoite ja kannatan sen hyväksymistä

koulupäivien venyminen kuljetusten takia ylipitkiksi vaikuttaa monella tavalla lapsen ja myös koko perheen arkeen

liikunta on parasta ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa joten liikuntavaikutus pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toivon että erityisesti tässä lakialoitteessa

liikkumattomuuden merkitys vain pahenee kun koulumatkoihin kuluva pitkä aika hankaloittaa lapsen harrastamista myös koulupäivän jälkeen

arvoisa puhemies

olen todella pettynyt siihen että tässä lisätalousarvion täydennyksessä ei tullut rahaa työllisyyden hoitamiseen eli palkkatukirahaa

kansalaisten perustuslaillinen oikeus työhön edellyttää mielestäni julkiselta vallalta toimenpiteitä ja rahoitusta tällaisena heikkona taloudellisena ajanjaksona erityisesti

mielestäni lapsillakin tulee olla oikeus kohtuullisen pituisiin koulumatkoihin ja toivon tälle aloitteelle myönteistä käsittelyä täällä eduskunnassa ja valiokunnissa

koko hyvinvointivaltion perusta on mahdollisimman kattava työllisyys ja perusajatus on jokaiselta kykyjensä mukaan jokaiselle tarpeittensa mukaan

tasa arvon ja perusoikeuksien toteutumiseksi sekä yhteisömme täysjäsenyyden ja sosiaalisen kansalaisuuden mahdollistamiseksi erityisesti heikommassa asemassa olevat kuten nuoret tarvitsevat positiivista erityiskohtelua

nuoret pitävät ensimmäisen työpaikan saamista kaikista vaikeimpana sillä työnantajat haluavat ottaa töihin niitä joilla on jo työkokemusta

valtion palkkatukirahoilla on kiistatta keskeinen rooli työttömien etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työelämään pääsemisessä

palkkatukijärjestelmän myönteisten vaikutusten näkökulmasta on käsittämätöntä että sitä ollaan purkamassa sekä palkkatukimäärärahoja vähentämällä että uudelleensuuntaamalla

kolmannen sektorin palkkatukeen kohdistuva linjamuutos merkitsisi lähes täydellistä palkkatukityön ja kansalaisjärjestöjen alasajoa

työnhakijat on pidettävä työkykyisinä

työttömät nuoret ovat muita huomattavasti tyytymättömämpiä niin elämään kokonaisuutena kuin yksittäisiin elämänaloihin

varsinkin niillä nuorilla joiden työttömyys on pitkittynyt yli puoli vuotta on tyytyväisyys elämäänsä kokonaisuudessaan heikompaa

tämä on ymmärrettävää sillä juuri nuorten erityispiirteenä on työvoimaan osallistumisen suhdanneherkkyys

varsinkin näille nuorille joilla ei ole vielä työelämän kokemusta palkkatukityö avaa konkreettisia mahdollisuuksia saada palkkaa ylläpitää henkistä hyvinvointia ja fyysistä toimeliaisuutta

arvoisa puhemies

täältä edustaja hoskonen valitettavasti lähti pois

hän moitti tätä velkaantumista ja edellinenkin puhuja kertoi kuinka paljon suomi velkaantui tuon ryhmäpuheenvuoron aikana

mutta en oikein ymmärrä kun selvästi tässä keltaisessa kirjassa näkyvät nämä luvut että ensi vuoden velan määrä tulee olemaan enemmän kuin tänä vuonna mistä ihmeestä täällä puhutaan kun puhutaan tästä että tämä hallitus mukamas vähentäisi velkaantumista

palkkatuki parantaa myös vastavalmistuneen nuoren pääsyä työhön silloin kun vastavalmistuneen ammattitaito ei aivan riitä tarjolla olevaan työhön

arvoisa puhemies

vähän kyllä hämmästelen tätä edustaja heinosen logiikkaa siitä että aivan kuin näitä kerhoja pyöritettäisiin pelkästään näillä vanhemmilta tulevilla maksuilla sillä näinhän ei tietenkään ole

palkkatuella voidaan tukea myös oppisopimukseen pääsyä kun tarvitaan tavallista enemmän ohjausta ja mahdollisuudet päästä oppisopimukseen ovat muutoin heikot

kunnat tarvitsevat valtiolta tulevaa avustusta tähän sekä kunnat laittavat myöskin sitä omaa verorahaansa näitten kerhojen pyörittämiseen ja sehän säilyy edelleenkin

jokaisella kunnalla on mahdollisuus jakaa se taakka niitten kaikkien kuntalaisten kesken elikkä käyttää sitä saa virua tuloa ja niitä verotulorahoja näitten kerhojen pyörittämiseen

tässä on kyse siitä mihin sitä rahaa arvojen mukaisesti halutaan käyttää kun sitä velkaa otetaan

nuoret ja pitkäaikaistyöttömät eivät ole ainoita palkkatukijärjestelmästä hyötyviä

ja jos ajattelemme sitä mitä aiheutamme pienille koululaisille jotka ovat itsekseen iltapäivät pelaten pleikkaria ja kännykkää tai tietokonetta yksinään kotona tai surffaten netissä syöden epäterveellisesti ja joutuen huonoon seuraan niin ihan varmasti tämä kerhotoiminta maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä kun lapset ovat järkevän toiminnan parissa

sen avulla kolmannen sektorin toimijat pystyvät tuottamaan palveluita jotka osaltaan täydentävät kuntien palveluita esimerkkinä erityisesti sosiaali ja terveysalan järjestöt

näistä voittoa tuottamattomista järjestöistä eivät rahat valu veroparatiiseihin vaan kilahtavat palkasta maksettavina verotuloina kuntien ja valtion kassaan

liikkuvat harrastavat eivätkä ole yksinään kotona

palkkatuet ovat loppuneet jo heti alkuvuonna

tukea myönnetään vain valikoiden

sen kesto on rajattu kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi jolloin liian lyhyestä työjaksosta on vain vähän hyötyä

yksiselitteisesti työllisyysmäärärahoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden ja määrärahoihin pitää saada nopeasti rahoitusta lisäbudjetilla jotta katastrofaaliselta tilanteelta vältytään

suurin haaste

hallituksen esityksessä postilain muuttamiseksi esitetään valtioneuvoston myöntämästä postitoimiluvasta luopumista ja sen sijaan siirtymistä sähköiseen ennakkoilmoitukseen viestintävirastolle

valiokunta näki silloin toimilupaehtojen olevan keskeinen mekanismi jolla vaikutetaan markkinoiden toimintaan ja yleispalvelun turvaamiseen

huomioitavaa myös on että lakiesitys poistaisi kaikki nykyistä toimilupajärjestelmää koskevat vaatimukset postitoiminnan säännöllisyydestä ja laadusta yrityksen riittävistä resursseista sekä pitkäjänteisestä postitoiminnan järjestämisestä

uudet toimijat voisivat ilman yleispalveluvelvoitteen rasitetta kääriä kermat päältä ja keskittyä kannattaviin alueisiin ja voittoisiin tuotteisiin kuten yritysten kirjeisiin

viime vaalikaudella arvioitiin tämän aiheuttavan valtiolle miljoonien eurojen kustannukset jotka tulisi maksaa yleispalveluvelvoitteesta vastaavalle postille

arvoisa puhemies

päinvastoin kansalaisten postipalvelut tulevat mitä todennäköisimmin heikkenemään kun nykyisen palvelutason taloudellinen pohja murenee alta pois

uudet toimijat keskittyvät kannattavaan yrityspostiin kaupunkialueilla eivätkä hoitaisi perille harvaan asutun seudun asukkaiden posteja

tämän lakimuutoksen seurauksena saatamme päätyä siihen että harvaan asutulla alueella ei enää jaettaisi postia viitenä arkipäivänä viikossa vaan harvemmin koska rahat hoitaa palvelua viedään postilta

eun postidirektiivin mukaan viiden päivän jakelusta voi poiketa vain poikkeukselliseksi katsotuissa tilanteissa tai maantieteellisissä olosuhteissa

tämäkö on sipilän hallituksen aluepolitiikkaa

hallitus vie tällä hetkellä suomea aivan väärään suuntaan mutta suunta voidaan ja se pitää kääntää ja sen vuoksi tulemme esittämään tämän lakiesityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies

sanomalehtien liitto on aiheellisesti ollut huolissaan siitä että jos postin jakelupäivät harvenevat niin kuinka käy heidän toimintaedellytyksilleen suomalaisten avoimelle tiedonsaannille ja demokratian toimivuudelle

arvoisa puhemies

vielä haluan nostaa tässä esille sen että euroopassahan eri maat ovat tehneet päätöksiä parlamentissa siitä että on ruokahävikki kielletty elikkä tämä ei suinkaan ole ollenkaan poikkeuksellista tai tavatonta elikkä muissa maissa on jo tällaisia lakialoitteita hyväksytty

työpaikoilla yritetään hiljentää väkeä ja luottamusmiesten toimintaa on yritetty tarkoituksellisesti vaikeuttaa muun muassa lopettamalla kilometrikorvausten maksaminen

turun yliopiston valtio opin professori matti wiberg kirjoitti vappuna blogissaan että meillä ei ole varaa siihen että tietävimmät vaikenevat millään alalla

muistan vuosi sitten olleen uutisen jota hehkutettiin hyvin paljon kun ranska kielsi sen ruokahävikin kaupoilta

arvoisa puhemies

rautatielain ja ratalain muuttamisessa on kyse eun rautatiemarkkinadirektiivin voimaansaattamisesta suomessa

sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä

samassa yhteydessä meillä eri avustusjärjestöt kertoivat että he mielellään ottaisivat enemmänkin jos vain saisivat

mitään kiirettä tässä ei tulisi olla vaan kannattaisi maltilla odottaa kuinka muissa eu maissa asia etenee

vielä tähän keskusteluun sellainen lisäys että kun näistä kuljetuksista puhutaan on syytä pitää selkeänä mielessä se että nämä koulukuljetukset ovat osa lapsen koulupäivää ja niitten laadusta ja turvallisuudesta on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa

heillä on oltava oikeus asiallisesti totuudenmukaisesti ja perustellusti arvostella työnantajaansa kun siihen aihetta on

ei suomella ole tarvetta olla tässä mallioppilaana ellei sitten hallituksella ole joitain erityisiä taka ajatuksia

arvoisa puhemies

ja nykyään kun näitä palveluja kilpailutetaan niin tässäkään asiassa ei saataisi mennä se raha edellä vain se rahankiilto silmissä että kuinka paljon kunta voi säästää kilpailuttamalla vaan niiden laatukriteereiden on erityisesti lapsia kuljetettaessa oltava ykköskriteereinä ja on pidettävä huoli siitä että

mitenkään ongelmatonta tämän kilpailutuksen avaaminen ei ole ja sen vuoksi asian käsittely on tärkeää ja edellyttää perusteellista valiokuntakäsittelyä ja huolellista vaikutusten arviointia

täällä on puhuttu nyt siitä että pienituloisia ja vähävaraisia perheitä autetaan sitten maksuissa mutta kyllä minä olisin huolissani ihan tavallisista työssä käyvistä vanhemmista

työntekijä tuntuu olevan postissa yrityksen pahin vihollinen

uhkana on muun muassa vrlle kasautuva turha hallinnollinen työ ja yksityisraiteiden kunnostaminen kilpailijoiden käyttöön

nyt tämä vaientamisen toimintatapa postin asioissa on levinnyt myös meihin kansanedustajiin pääministeripuolueen toimesta

ää

kuljetus yritysten näitten kuljetusyritysten taksifirmojen ja bussifirmojen kaikki asiat ovat kunnossa ja kuljettajat ovat asianmukaisia kaikki koulutukset käyneitä sekä että kuljetusyritykset huolehtivat siitä että maksetaan työehtosopimusten mukaiset palkat

kansanedustajilla on laajennettu sananvapaus

ihmisten ja yritysten kannaltahan tärkeintä on että junat pysähtyvät asemilla toisin kuin nykyään esimerkiksi meillä etelä savon maakunnassa ja että matkat ja tavaroiden kuljetukset ovat kohtuuhintaisia ja henkilökunta on osaavaa palvelu hyvää ja näin ollen ihmisten ja tavaroiden matkanteko on turvallista

kansanedustajalla on perustuslain mukaan eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä ja arvostella yhteiskunnallisia epäkohtia tai vallankäyttäjiä

kyllähän siinä tulee raja vastaan työssä käyvillä ihmisilläkin että ei kerta kaikkiaan ole rahaa maksaa tällaisia summia

kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin minun mielestäni oikea suunta olisi mennä kohti maksuttomuutta ja kohti sitä että myöskin muilla kuin ykkös ja kakkosluokkalaisilla olisi oikeus jäädä iltapäivätoiminnan pariin sillä on todella surullista että koulujen lähettyvillä pieniä lapsia vaeltelee katsoen kaihoten sinne koulun pihalle taikka ikkunasta sisälle jossa iippalaiset viettävät hauskaa leikkivät ja saavat välipalaa sillä välin kun toiset eivät pääse sinne kerhoon

ja myöskin perheille on tärkeää tietää se että lapsi on turvallisessa kyydissä

pääministeri omistajaohjaa valtionyhtiöitä ja on aivan aiheellinen kysymys miksi henkilöstöpolitiikka on huonontunut postissa

tätäkin asiaa käsitellessä tulee vaikutuksia arvioida ensisijaisesti ihmisten työllisyyden ja verotulojen näkökulmasta

esimerkiksi asia mikä on noussut esille on se että perheille on hieman epäselvää tarkistaako kunta että kuljettajilla on muun muassa rikosrekisteriote annettuna että ei mitään tällaisia lasten kanssa työskenteleviltä vaadittavia papereita puutu

meidän pitää myös enemmän miettiä sitä kuinka saada raiteet palvelemaan paremmin erityisesti tulevia sukupolvia

elikkä pitäisin tärkeänä sitä että kuljetusten laadusta pidetään kiinni

kaikkien valtionyhtiöiden on oltava esimerkillisiä henkilöstöpolitiikassa ja kohtuullisia johdon palkoissa

sellainen valtion omistajapolitiikka joka perustuu nollatuntisopimuksiin ja palkansaajien halpuuttamiseen ei ole kestävällä pohjalla

ihminen jolla ei ole varmuutta palkastaan ei rakenna taloa ei käytä rahaa yrityksiltä ostettaviin palveluihin ei osta ja kuluta

onneksi ammattiliitto sai pitkän oikeustaistelun kautta laitettua kuriin hintoja polkevat ilmaisjakelufirmat mikä oli ehkä suurempi teko postin kilpailukyvyn kannalta kuin yksikään postin johdon

arvoisa puhemies

ön vastauspuheenvuoro edusta

mielestäni pitää kuitenkin suhtautua suomessa kriittisesti niin että ei eu ole mikään semmoinen että kritiikittömästi meidän pitää ottaa kaikki vastaan

mielestäni meidän pitäisi myöskin pohtia enemmän sitä minkä asioiden haluamme suomessa olevan julkisia palveluita ja mitkä ovat liiketoimintaa

eli kun me kaikki tiedämme mitä ajankohtaista keskustelua liittyy esimerkiksi postiin onko posti meille julkista palvelua vai liiketoimintaa niin ovatko meille liikenneyhteydet liikkuvuus koko suomessa ja kaikkien maakuntien pitäminen elinkelpoisina tässä tapauksessa raideliikenne julkista palvelua vai liiketoimintaa

ovatko ne julkista palvelua vai liiketoimintaa

puhummeko seuraavana että kuntien vesilaitoksetkin pitää kilpailuttaa onko se julkista palvelua vai liiketoimintaa että ihmiset saavat puhdasta vettä

suosittelen hallitukselle perehtymistä thln tutkimuksiin joissa arvioidaan lasten ja lapsiperheiden asemaa nyky suomessa

näiden julkaisujenkin pohjalta on selkeästi havaittavissa että suomalaisessa yhteiskunnassa ja politiikassa vallitsee rakenteellinen välipitämättömyys lapsia kohtaan

useat osoittimet kertovat että lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja laajeneva joukko lapsista kärsii vaikeutuvista ongelmista

noidankehää ei myöhemmin kasvun vuosina purettu vaan lasten arkisissa kasvuympäristöissä päivähoidossa ja koulussa tapahtui muutoksia jotka kyseenalaistavat lasten hyvän kasvun mahdollisuudet

hallitukselle on ominaista runsas huolestunut puhe lapsista mutta huoli ei konkretisoidu poliittisiksi päätöksiksi rahaa ja työntekijöitä jaettaessa ja maksuista päätettäessä

rakenteellinen välinpitämättömyys syvenee yhteiskunnassa jossa toiminta talouden ehdoilla ja liike elämän logiikan pohjalta leviää kaikille yhteiskuntakehityksen alueille

arvoisa puhemies

yhteiskunnan jatkuvuus ja uusiutuminen edellyttävät että kullakin ikäpolvella on edellytykset lapsista huolehtimiseen ja yhteiskunnan uusiutumisen taso riippuu lasten elämän laadusta

asetan kysymyksen miksi meillä suomessa peruskoulu lukio ammattikoulu ja korkeakoulut ovat maksuttomia mutta varhaiskasvatuksesta pitää maksaa

esitänkin hallitukselle että se vetäisi tämän esityksen pois ja valmistelisi esityksen maksuttomasta varhaiskasvatuksessa suomessa

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä ei keskitytä ulosottovelallisten ihmisten elämäntilanteen parantamiseen vaan keskitytään ulosottomenettelyyn ja hallinnon kustannussäästöihin

arvoisa puhemies

hyvin usein käy niin että ulosotossa olevan henkilön ei kannata mennä töihin koska ulosotto korkoineen vie niin suuren osan palkasta että palkan osuus jää pienemmäksi kuin toimeentulotuki